tärkeintä tässä tilanteessa on nimenomaan nyt yritysten näkökulmasta hakea näitä korvaavia markkinoita ja tehdä toimia jotta löydetään uusia alueita niille hyville tuotteille mitä suomessa valmistetaan

edustaja kärnä kysyikin tästä team finland toiminnasta ja siinä erityisesti nyt tosiaan työn alla on ollut tämän vuoden aikana ja ensi vuonna erityisesti kun organisaatiouudistukset tehdään tämän kotimaan verkoston nivominen tiukemmin yhteen niin että eri toimijat ovat ne sitten rahoittajia tai näitä ely keskuksia tai vaikka suomen yrittäjiä tai kehitysyhtiöitä kunnissa tekevät tiiviimmin yhteistyötä tämän yhteisen tavoitteen eteen

ainakin omassa kotimaakunnassani odotetaan ratkaisuja

on kuitenkin totta että kuntaliitokset eivät yksinään ole mikään ratkaisu vaan se miten palvelut jatkossa tuotetaan on hyvin tärkeää

kankaanniemi esitti minun mielestäni hyvän kysymyksen jota aihetta olisi voitu enemmän tässä raportissa pohdiskella että mistä tämä kaikki johtuu kertooko tämä arvojen rapautumisesta ja tämmöisestä lisääntyvästä välinpitämättömyydestä ja minä ensin ajattelusta mutta tätä keskustelua varmaan voidaan vielä jatkaa niin että pureudumme tähän syvemmälle

kiitos

vahvalla peruskunnalla on sellaisenaan vahvemmat hartiat ja silloin myöskin hyvinvointipalvelut parhaiten pystytään turvaamaan erilaisissa vaikeissakin yllättävissä tilanteissa

itseäni huolestuttaa se että monet pienet kunnat nyt kun verotulot vähenevät ja väki ikääntyy kovin kovasti karsivat lähipalveluitaan ikään kuin tämmöisessä eloonjäämiskamppailussaan ennemmin kuin hakisivat niitä yhteistyökumppaneita

eu ei ole toistaiseksi pystynyt sopimaan mitä laskutapaa ilmastoneuvotteluissa käytetään metsien hiilinielujen osalta ja suomen kannalta tällä laskentatavalla on suuri merkitys

siihen nähden että tähän on nyt todellakin suunnattu rahaa ketjun eri vaiheisiin samanaikaisesti syyttäjälle tuomioistuimelle poliisille kun aiemmin sitä on tehty vuorotellen eri toimijoille jolloin nyt voidaan koko ketjua vahvistaa

vaarana on että aito suomalainen nielu muuttuu laskennassa päästöksi ja suomea näin rangaistaan määrätietoisesta metsien hoidosta

kun tätä keskustelua on kuunnellut niin tuntuu siltä että kiivaimmin ja voimakkaimmin tätä kotihoidon tuen uudistusta vastustavat ikäiseni vanhemmat herrasmiehet ja mietiskelin tässä penkissä että mistäköhän se johtuu

on tietenkin tärkeää että aktiivisesti edistämme metsäteollisuuden innovaatioita ja kannustamme jalostusasteen nostoon mutta haluaisin kysyä hallitukselta miten aiotaan toimia että tässä suomen kannalta keskeisessä asiassa edetään suotuisasti

käännetty alvi otetaan pian käyttöön ja verohallinnossa on käynnissä useita selvityksiä joilla tätä torjuntatyötä voidaan edelleen jatkaa ja kehittää ja todella pureutua syvemmälle tähän ongelmaan

pitäisikö meidän kaikkien katsoa hieman eteenpäin ja tulevaisuuteen ja kuunnella nuoria siitä että he kaipaavat todella vaihtoehtoja siihen että äidit ja isät voivat jatkossa tasavertaisemmin olla sekä työelämässä että hoitaa lapsia kotona

hyvin tärkeä on tämä minkä kokoomus nosti ryhmäpuheenvuorossaan että ennalta ehkäistään harmaata taloutta ja siinä on hyvin tärkeä merkitys sillä että näistä rikoksista rangaistaan nykyistä aikaisemmin

mutta tätä uudistusta täytyykin viedä sitä kohti että me aidosti lisäämme työelämän joustoja ja myös sitä kautta tasa arvoa koska se tuo myös joustoa ja tasa arvoa sinne kotiin ja silloin kun työ ja perhe elämä on tasa arvossa se on aina myös lapsen etu

mutta meidän on nyt hyvä huomata se kun täällä on paljon puhuttu siitä kuinka tässä nyt viedään perheiltä oikeuksia että kotihoidon tuki on jo nyt tällä hetkellä haaste pieni ja keskituloisille perheille ja kyllä se on ihan fakta

arvoisa puhemies

hallintovaliokunnassa on kuluneiden kuukausien aikana käsitelty useita lakiesityksiä joista tänäänkin on kuultu jolla näihin maahanmuuton ongelmiin on jo pää ja joilla joilla on jo maahanmuuttomme ongelmia tarkennettu ja tiukennettu

mielestäni kaiken kaikkiaan maahanmuuttopolitiikkamme tulee olla vastuullista ja oikeudenmukaista niin että rasismi ei kasva mutta kuitenkin kykenemme puhumaan ongelmista ja hakemaan niihin ratkaisuja

tänään käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tavoitteena on vähentää siis euroopan unionin kansalaisten tekemiä perusteettomia turvapaikkahakemuksia

tämä on hyvä ja odotettu esitys sillä tällä hetkellä kielteisen päätöksen saatuaan turvapaikanhakijalla on oikeus oleskella suomessa vielä kuukauden ajan sen jälkeen kun hän on kielteisen päätöksen saanut ja tältä ajalta maksetaan toimeentulotukea

tämä merkitsee monelle aikamoista ansiotason nousua ja saattaa houkutella tulemaan maahamme uudelleen vastaavalla statuksella

kansainvälinen vertailu osoittaa kuten olemme kuulleet täällä että belgiaa lukuun ottamatta muihin euroopan unionin jäsenvaltioihin ei ole viime vuoden aikana tullut niin paljon turvapaikkaa hakevia unionin kansalaisia kuin juuri suomeen

tämä hakijoiden määrä viittaa siihen että suomen tarjoama tuki houkuttelee sellaisia turvapaikanhakijoita jotka tietävät mahdollisesti palautuksen kotimaahan olevan väistämättä edessä

poliittisilla linjauksilla ja lainsäädännöllä jota täällä teemme on selkeä signaalivaikutus myös ilman perusteltua tai nimenomaan ilman perusteltua syytä turvapaikkaa hakevien määrään

arvoisa puhemies

tieto näistä leviää nopeasti ja koska tilanteet muuttuvat eri maissa lainsäädäntöä tiukennetaan myös meidän on täällä oltava hereillä ja tehtävä näitä muutoksia tarpeen tullen

tärkeintä nimenomaan kun täällä on keskusteltu tästä toimeentulotuen tasosta on muistaa että tälläkin toimenpiteellä haetaan ratkaisua nimenomaan perusteettomien turvapaikkahakemusten määrään

me olemme joutuneet miettimään miten jokaista euroa kohdennetaan tehokkaammin jotta apu menee varmasti perille sinne missä se avuntarve on suurin

mutta tässä yhteydessä haluan myös kiittää niitä jotka tätä työtä ovat tehneet eli suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja ylipäätänsä kehitysyhteistyötoimijoita kansainvälisiä järjestöjä ja kumppanimaita koska siellä on kovasti tehty työtä että suomen maine on edelleen hyvä ja me pystymme tätä hyvää kehitysyhteistyötä jota jo aiemmin on tehty jatkamaan huolimatta näistä kipeistä leikkauksista

on todellakin ihmeteltävä ed

alanko kahiluoto kyllä mainitsi puheenvuorossaan useaan otteeseen vihreän eduskuntaryhmän kun näitä asioita toi esille ja se ehkä sai meidät käsittämään että se on koko ryhmän näkemys

kotoutuminen on aina haluaisin muutaman sanan puhua siitä vaikka kuulin ministeri thorsilta että varsinaisesti ensi syksynä tulee uutta kotouttamis ja vastaanotto lainsäädäntöä mutta kotouttaminen on vastaanottolainsäädäntöä maahanmuuttajaa koskeva yksilöllinen prosessi ja sen tavoitteena on maahanmuuttajan osallistuminen ja sopeuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan niin että hän samalla säilyttää yhteyden omaan kieleensä ja kulttuuriinsa ja riittävä kielitaito onkin tärkeä kotoutumisen perusedellytys

sdpltä tuntuu olevan kyllä selkeä linja kateissa ja kun on kuunnellut tätä keskustelua ja tosiaan lukenut tätä virallista puoluehallituksen lausuntoa niin minusta tämä on vastustamista vastustamisen vuoksi ja lähinnä sen vuoksi että ette ole itse tätä erinomaista lakia nyt toteuttamassa ja joudutte sieltä oppositiosta tätä katsomaan

mutta tässä painopisteet saivat kiitosta ja erityisesti naiset ja tytöt nousivat vahvasti esille ja olen siitä iloinen koska tämä on se työ ja se sanoma jota haluamme vahvasti viedä edelleen suomesta maailmalle ja meiltä odotetaankin kannanottoja ja tukea tämän tärkeän tavoitteen edistämisen puolesta

toinen asia josta tulee paljon tukea ja pyyntöä maailmalta on se että vahvistetaan kehitysmaiden taloudellista ympäristöä sitä että talous vahvistuu ja sinne syntyy taloutta vahvistamaan omaa yritystoimintaa

kuitenkin tämän uudistuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen mahdollisuutta toimia monialaisena sivistysyliopistona ja yksi tärkeä elementti siinä on kansainvälinen kehitys jota tällä myös pystytään vahvistamaan

riittävällä kielitaidolla on mahdollisuus saada työpaikka ja sitten täten perustaa tulevaisuutensa suomeen

tämä on vahvasti ykn kestävän kehityksen tavoitteissa ja tämä on ollut meidän kehityspoliittisen toimikuntamme toiveissa jo viime kaudella ja sitä myötä on hyvin tärkeätä että me annamme tuen myös finnfundin toiminnalle kuten muillekin rahastoille jotka edistävät yksityisen sektorin toimintamahdollisuuksia kehitysmaissa ja ennen kaikkea luovat sinne sellaisia investointeja joita nämä maat itse toivovat kehittävät infraa uusiutuvaa energiaa biotaloutta cleantechiä eli vievät kipeästi kaivattua osaamista ja investointeja jotka auttavat kehitysmaiden ihmisten elämää

kysyisinkin ministeriltä kun toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja kansainvälistymishaasteet kasvavat ja kuitenkin meidän opiskelijavaihto on hiipunut opettajat liikkuvat vähemmän ja nuorten kielitaito vähenee niin mitä tälle voitaisiin tehdä

olemme kuulleet muun muassa siitä että helmikuun alussa on astunut voimaan asetus jolla on muutettu vastaanottokeskuksissa asuvien toimeentulotuen sisältöä

parhaillaan on hallintovaliokunnassa tosiaan käsittelyssä tämä laki jossa määritellään uudelleen ikätestien käyttöönottoa perheenyhdistämiskäytäntöjä ja niin edelleen

esimerkiksi edullisempi ja kestävämmällä tavalla tuotettu sähkö on hyvin tärkeätä monissa maissa ja tämmöisiä hankkeitahan meillä on niin afrikassa kuin muuallakin kehitysmaissa

hyvinvointijärjestelmämme hyväksikäyttämistä jota tälläkin lainsäädännöllä pyritään estämään ei pidä hyväksyä ei kantasuomalaisilta eikä maahanmuuttajilta

täällä kovasti kysyttiin siitä miten kansalaisjärjestöt ja yritykset ovat löytäneet toisensa ja minä olen iloinen siitä että me olemme järjestäneet useampia pyöreän pöydän keskusteluja joissa on nimenomaan haluttu että kansalaisjärjestöjen osaaminen ja suomalaisen yksityissektorin kiinnostus kehitysmaissa löytäisivät toisensa ja he voisivat tehdä enemmän yhteistyötä ja tämä on otettu erittäin hyvin vastaan

satosen johdolla erinomaisen raportin turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikasta ja olenkin nyt tätäkin esitystä lukiessani erittäin iloinen että hallitus tulee esityksissään samoille linjoille kokoomuksen kanssa

täällä on kovasti peräänkuulutettu pitkäjänteistä työtä ja se että nimenomaan tämä hauras valtio ei vajoaisi uudelleen sekasortoon on myös suomen etu

tärkeintä on nyt saada palautettua rahoitusmarkkinoiden luottamus kreikkaan ja koko euroalueeseen ja on hyvin tärkeää että nyt nämä molemmat paketit hyväksytään ettei tämä kreikka metsäpalo lähde leviämään laajemmin

suomi antaa apua afganistanissa hädänalaisille ihmisille kyllä maailmanpankin rahaston kautta mutta myös yk järjestöjen kautta joita ovat un women unicef unesco ja nimenomaan koulutusapua

tässä ensi vuoden talousarviossa on huolimatta vaikeista taloudellisista ajoista hyviä panostuksia ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi muun muassa tämä veteraanien kuntoutus ja myös vanhuspalvelulaki vanhusten palvelujen parantamiseksi edelleen

tämä teidän poliittinen pölhöpopulismin harjoittajien joukkoon siirtymisenne näin vakavassa tilanteessa on kyllä erittäin vastenmielistä ja vastuutonta

näitä menee muun muassa ruoka apuna terveysapuna koulutus ja suojelutarpeisiin esimerkiksi syyrian kriisiin ihan sinne syyrian sisälle lähialueille naapurimaihin jemeniin jossa on valtava humanitäärinen kriisi tällä hetkellä etelä sudaniin etiopiaan joka kärsii kuivuudesta

mitä te vastaatte torilla suomalaiselle joka kysyy olitteko te todella valmis riskeeraamaan suomalaisen työn ja tulevaisuuden kun jätätte hyväksymättä tämän paketin

mutta erittäin tärkeä asia nyt kun me olemme jo aiemmin puhuneet näistä rakenteellisista uudistuksista ja sote uudistuksesta on se että perusterveydenhuolto vahvistuu

eli se tosiaan ei ole pelkästään ruoka apua ja suojaa mitä tarvitaan vaan meidän pitäisi pystyä tarjoamaan kuten pekka haavisto täällä minusta erinomaisesti keskustelun alussa sanoi sentyyppistä apua jolla tarjotaan koulutusta nuorille jotka ovat pitkittyneen kriisin keskellä eläneet esimerkiksi vuosia pakolaisleirillä tai vaikkapa mahdollisuus tehdä työtä

kuten tässä oikeastaan kuultiin aiemminkin niin oikeastaan sote uudistustakaan ei voida odottaa ja se ei välttämättä ratkaise kaikkea vaan tarvitaan muitakin keinoja että terveyskeskukset vahvistuvat ja jonotusajat olisivat lyhyempiä ja me jotenkin kohtaisimme erilaisia potilaita siellä

täällä on liikenneturvallisuudesta käytettykin useita puheenvuoroja ja liikenneturva muun muassa esittää viisivuotiskausittain tehtävää liikenneturvallisuussuunnitelmaa jonka laatiminen perustuisi laajaan yhteistyöhön

nyt tehty pora hanke poliisihallinnon uudistus on ollut siinä mielessä hyvä että sieltä on siirretty resursseja nimenomaan hallinnosta kenttätyöhön ja palveluihin

kävin itse jordaniassa zaatarin pakolaisleirillä ja siellä tuli muun muassa vahvasti toive siihen että koulutusta tarvitaan todella paljon näissä kriisitilanteissa

näin pystyttäisiinkin varmasti paremmin varautumaan uusiin erilaisiin turvallisuusriskeihin

yksi aina vaan lisääntyvä riesa meillä on rattijuopumus ja kansalaiset pelkäävätkin tieliikenteessä kaikkein eniten rattijuoppoja ja rattijuoppojen kiinnijäämisriski on meillä edelleen hyvin pieni

nythän istanbulissa järjestetään humanitäärinen huippukokous ensimmäistä kertaa ja siellä on tarkoitus keskustella juuri siitä miten humanitäärinen apu ja tämmöinen kantokykyä vahvistava apu saadaan paremmin nivottua yhteen ja pystyttäisiin toimittamaan sellaista apua mitä nyt pitkittyneissä kriiseissä tarvitaan

tosin ensi vuodelle määrät hiukan pienenevät koska työttömien poliisienkin määrä vähenee

myöskin odotan tältä kokoukselta ja ylipäätään kehitysyhteistyöltä sitä asiaa mitä täällä moni nosti esille eli sitä että me pystymme ehkäisemään ja ennalta vaikuttamaan siihen että humanitäärisen avun tarvetta ei syntyisi eikä kriisejä syntyisi

eli lähinnä senioriautoilijoiden ja ylipäätänsä liikenteessä liikkuvien senioreiden määrä kasvaa ja meidän kaiken ikäisten pitäisi paremmin mahtua kulkemaan samoilla teillä jotka ovat paikoitellen hyvinkin huonokuntoisia

keskustelu päättyi

vaikka taloustilanne tiukentuu ja ahdistaa meitä kaikkia niin täytyy kertoa semmoinen iloinen uutinen että tulin juuri mikkelistä uuden yrityksen vihkimistilaisuudesta siellä perustettiin avattiin tänään uusi pienpanimo ja toistakymmentä mikkeliläistä sai uuden työpaikan mutta parasta tai hienointa tässä tilaisuudessa oli se palaute mitä kuulin monilta yrittäjiltä

eli tätä yritysverouudistusta jonka hallitus kehysriihessään teki nyt pureskeltuaan yrittäjät antoivat erittäin hyvää palautetta siitä miten se on hillinnyt tavallaan sitä epävarmuuden kasvua joka pitkään on tuolta euroopan ulkopuolelta suomeen tullut ja kaiken kaikkiaan luonut yrittäjämyönteistä ilmapiiriä niin että yrittäjät suhtautuvat positiivisemmin tällä hetkellä tulevaisuuteen

mutta erityisesti nyt kiitän kyllä pääministeriä siitä että tähän yhteiseen pöytään kutsutaan kaikki eduskuntapuolueet ja työmarkkinajärjestöt ja me pääsemme tämmöistä rauhallisempaa varmempaa kuvaa viemään täältä ulos kaikille suomalaisille

tässä ed

kankaanniemen aloitteessa on erittäin kannatettava tavoite että kannustetaan työtöntä työntekoon ja nimenomaan pysymään osana yhteiskuntaa tämmöisen vaikean työttömyyden aikana

todellakin kaikki toivomme että näihin löytyy rakentavia ratkaisuja ja päästään näistä harmillisista ja todella vaikeista kannustinloukuista jatkossa eroon

olisi myöskin hyvin tärkeää että pystyisimme edistämään sitä että työnantajat voisivat helpommin palkata työntekijöitä määräaikaiseen työsuhteeseen erityisesti tämän taloustaantuman aikana väliaikaisena keinona jolloin olisi hyvä pysyä työelämässä mukana ja siitä olisi suuri tuki esimerkiksi yksinyrittäjälle tai pienyrittäjälle

tämä selonteko sisältää erinomaisia tavoitteita mutta en kuitenkaan voi olla ihmettelemättä muutamia linjauksia koskien yhdyskuntarakennetta

olen huolissani siitä että ilmastonmuutoksen nimissä jotkut tärkeät elinkeinopoliittiset hankkeet saattavat vaarantua siitä syystä että näitä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sovelletaan samalla tavalla kaikkialla suomessa välittämättä siitä mikä on alueen kehitystaso väestökehitys taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

arvoisa puhemies

päätäntävallan alueiden käytössä ja kaavoituksessa tulee säilyä jatkossakin maakunnilla ja kunnilla ja ohjaus samoilla periaatteilla läpi suomen voi olla haitallista maakuntien kehittymiselle

tämä selonteko onkin erittäin tarpeellinen ja ajankohtainen sillä monet päivittäiset kansalaisten arkea koskettavat uutiset ja asiat liittyvät läheisesti ihmisoikeuksiimme

tällä hetkellä kansalaisia puhututtavat monet arjen ihmisoikeusloukkaukset

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö lähisuhdeväkivalta perheväkivalta ikäihmisten yksinäisyys tai esimerkiksi lasten osallisuuden puute

kasvavat metsät nielevät enemmän kasvihuonekaasuja kuin maakunnan teollisuus liikenne asuminen ja maatalous aiheuttavat minuutti kulunut kilta ryn edustaja

mutta kuten ulkoasiainvaliokunta toteaa ratkaisut ja tavoitteet sekä asioiden kiireellisyys jäävät hieman taka alalle ja niitä olisi pitänyt ja pitää jatkossa painottaa enemmän

on hyvä että ulkoasiainvaliokunta on todennut kuten täällä on aikaisemminkin mainittu naisiin kohdistuvan väkivallan olevan edelleen vakava ihmisoikeusongelma suomessa

ykn valvontaelimet ovat useaan otteeseen huomauttaneet suomen korkeista lähisuhdeväkivallan luvuista

kuitenkin täsmällisen kuvan saaminen parisuhde tai perheväkivallasta on vaikeaa koska tutkimus ja tilastointiperusteet vaihtelevat ja ilmiötä salataan edelleen

myös tähän uav otti mietinnössään kantaa mikä on hyvä asia

erityisen huolissani olen itä ja pohjois suomen tilanteesta jossa turvakotipaikkoja on huomattavasti vähemmän kuin muualla maassa väkilukuun suhteutettuna

näin vakavaa ongelmaa ratkottaessa ei voi hyväksyä alueellista eriarvoisuutta